koska ministeriössänne on kysymys kestävästä kehityksestä niin mikä on teidän kantanne tähän asiaan koska eilen en siihen selvää vastausta saanut

koko euroaluetta runteleva rahoituskriisi on tehnyt pahaa jälkeä myös meillä mutta yhden asian valiokunta tekee selväksi

käytyään läpi talouden keskeiset tunnusluvut valtiontalouden sopeutuspäätökset ja täysin levällään olevat rakenneuudistukset valiokunta päätyy murheelliseen lopputulokseen

valtiovarainvaliokunta toteaa lisäksi että sille toimitetun aineiston perusteella ei ole mahdollista arvioida kokonaisuutta eikä hallituksen veropoliittisten päätösten sisältöä ja perusteita

valtion autoverotuotot ovat jääneet jo toisena perättäisenä vuonna selvästi alle budjetoidun

rivien välistä ei tarvitse lukea että hallituksen hehkuttamat dynaamiset vaikutukset ovat valiokunnasta kyseenalainen poliittinen valinta

lisäksi valtion tuottoisin autoilijoilta keräämä vero eli polttoainevero pieneni viime vuonna parikymmentä miljoonaa euroa ja edelleen hallitus aikoo paikata tilannetta korottamalla kehysriihen päätöksien mukaisesti jälleen vuotuista autoveroa ja polttoaineveroa eli kierre jatkuu

siihen kuuluu kasvu työllisyys vero energia ja hyvinvointipaketti

kasvupakettimme kantava voima on usko suomeen ja suomalaiseen työhön

otteita on kovennettava jos hallitus jatkaa kuvatulla tuhon tiellä eikä korjausliikkeitä nopeassa tahdissa ala näkyä

lopuksi einsteinin mietteitä

emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin kun loimme ne

hallitus lupaa myös että logistisen tehokkuuden parantamiseksi jatketaan raskaan liikenteen kaluston enimmäismassojen ja mittojen korotusten edellyttämiä siltojen ja tieverkon korjaustoimia ja korjaukset kohdennetaan elinkeinoelämän työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisimpiin kohteisiin

uusien työpaikkojen syntymisessä pk yritykset ovat vielä keskeisemmässä roolissa

lisättiin enemmän rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia ja rakennusmääräyskokoelmasta siirretään osa asetustasolle

arvoisa puhemies

keskeisimmät panostukset liittyvät uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikenne ja rakentamishankkeisiin

tilanne on erittäin vakava mutta vastausta emme tänään tule saamaan tietenkään siihen onko mitään korjausta tulossa koska asuntoministeri nyt ei ole paikalla

tässä riittää haastetta ja toivon että tätä ilosanomaa viedään jokaiselle yrittäjälle suomessa eikä ainoastaan suuryrityksille

nämä mikro ja pienyrittäjät ovat viime vuosina lisänneet työpaikkoja suurimman osan ja vastaavasti suuryritykset ovat potkineet työvoimaansa kortistoihin ja sama suunta jatkuu

aivan lopuksi haluan kiittää hallitusta rohkeasta ratkaisusta karsia kehitysyhteistyön menoja

säästöjäkin on tehty muun muassa leikkaamalla kuntien valtionosuuksia peruspalveluista ja siirtämällä työttömyyskorvausten maksuja kunnille joille on tarjottu keskeneräisiä uudistuksia toinen toisensa perään

valtiovarainministeriön laskelmat todellakin lo sekä valtion leikkauksien yhteisvaikutusta kertoo

nousisivat yli kahteen liigaan saa

nyt

pandu

hallitus hehkuttaa kuinka se tekee ansiotuloverotukseen inflaatiota vastaavan tarkistuksen tuloveroasteikon kolmeen alimpaan tulorajaan vuonna

veronmaksajain keskusliiton mukaan tulo ja kulutusverojen muutokset huomioiden keskituloisten palkansaajien ostovoima alenee nolla pilkku

vuonna kaksituhattaviisi alusta ja kuntiin kohdistuvat säästötoimet siirtää verotuksen painopistettä kunnallisveroon mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi enemmän pieni ja keskituloisiin

talousarvioesityksen työmatkakulujen vähennysoikeutta kavennetaan vuonna ratkottavissa siten että työmatkakustannusten omavastuun osuutta

seitsemäänsataanviiteenkymmeneen euroa henkilö ja pakettiautojen vuotuista ajoneuvoveroa korotetaan niin että korkeampaa veroa kannetaan verovuodesta

ajoneuvoverokannan keskipäästöisellä autolla vero nousee noin kuusi mrd euroa

myös liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan näin ollut jälleen rankaisee sitä

liikenne ja kuntaministerihenkon johtama työryhmä allas on maamme televeron verkoston korjausvelaksi kaksi piste neljä neljä

työryhmä antoi liikenneverkon korjausvelan kasvun pysäyttäminen vaatii perusväylänpitoon

ryhmän toimeksiannon mukainen korjausvelan vähentäminen edellyttää edellisen lisäksi lisärahoitusta vähintään viiskunta miljoonaa

harmi että ex puhemies ja ex ministeri viitanen ehtivät poistua koska nyt olisi kunnon lääkettä heidän korvilleen

silloin muun muassa kulttuuriministeri arhinmäki menetti muistinsa ja edelleenkin muisti tuntuu palailevan pätkittäin kun kuuntelin eilen hänen linjapuhettaan puolueensa näkökannalta

ero koneen yritystoimintaa esittelevän julkaisun mukaan pienissä keskisuurista yrityksistä on jo yli seitsemän prosenttia kaikista

uusien työpaikkojen syntymisessä peikkoina ovat vielä keskeisemmässä roolissa jopa kaheksan davies ja uusista työpaikoista arvioidaan syntyvän juuri pieni ja keskisuuri

on todettava että erilaiset virheet aina euroopan unioniin liittymisen jälkeen ja koko euroopan talouden romahdettua vajaat kymmenen vuotta sitten ovat myös edesauttaneet tilanteen muodostumista nykyisen kaltaiseksi

mikä tämä hallitus sitten voi enää tehdä ensi kevään vaaleja ajatellen se että huoleni ja omien luottohenkilöidenne valinnoista ministeriöissä tai muissa julkisen sektorin laitoksissa korkeille paikoille kuten ministeri viitanen jo teki kyllä seuraava hallitus pääministeri sipilän johdolla tulee miehittämään nämä paikat taas omilla

samaan aikaan korjausliikkeet ovat olleet mahdottomia sosialistien huutaessa lisää sosialismia kuormittamalla yhteiskuntaa milloin milläkin takuulla ja byrokratiaa lisäämällä

samoin rahaa jaetaan entiseen tapaan ympäri eurooppaa näin se menee jos poliittinen media saa ohjata kansakuntaa entiseen

tätä hallituskautta ovat

kestävällä kehityksellä en tarkoita tässä mitään maapallon sietokykyä vaan sitä ettei politiikassa voida vuodesta toiseen elää yli varojen velkaantumalla koska korjausliikkeet ovat myöhemmin entistä hankalampia toteuttaa

lähes

sekä talouden tiukkana aikana

arvovalinnat jotka näyttäytyy suomalaisen

näin vahvana

sekään aika kylminä arvovalintoja muun muassa

esimerkkinä mainittakoon kuntaliitoksissa viiden vuoden irtisanomissuoja joka kiihdytti julkisen hallinnon kustannuksia vaikka tarkoitus oli aivan toinen

tästä ja monesta muusta syystä julkishallinto on nyt bruttokansantuotteeseen verrattuna euroopan korkeimmalla tasolla

perheenjäsenen kautta

liian usein myös seuraava sukupolvi jatkaa samalla polulla työttömyys on kuitenkin vain aniharvoin ihan vapaaehtoinen

arvovalinnoilla on valtava voima

samoin byrokratiaa puretaan kaikilla sektoreilla

nyt erityisesti

ammatillinen koulutus ovat hallituksen

hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä

erityisesti syrjäisemmillä seuduilla eläminenyrittäminen esimerkiksi liiallisen byrokratian kautta vaikeutuu

me perussuomalaiset saimme osan tavoitteista hallitusohjelmaan ja hyvä niin

ohjelma on tietenkin kokonaisuus jota ei tule käsitellä irrottamalla vain jokin yksityiskohta ja samalla unohtamalla kompensoiva vaikutus

sisäisen turvallisuuden suurin uhka on syrjäytyminen ja erityisesti juuri nuorten ihmisten

on tietenkin ymmärrettävä se asia että täällä kovasti kaivataan hyväosaisia talkoisiin mutta kysymyksessä on mielestäni ennemminkin sdpn vaalitappio joka nyt kovasti harmittaa

arvoisa puhemies kunnat ovat kautta maan todella syvässä

valtionosuudet on kutistettu

siksi hallituksen olisi pitänyt pitää siitä lupauksesta kiinni että se vähentää sen miljardi

kapitalistisessa yhteiskunnassa omaisuus kertyy vähitellen yhdelle kymmenestä ja kun näin on käynyt tulee proletariaatti ottaa vallan takavarikoi omaisuuden valtiolle ja tietyn ylimenokauden jälkeen valtio kuolee tarpeettomana pois

siksi onkin kysyttävä

sillä

johtopäätökseni on siis että sdp nykyään edustaa piiloporvareita

arvoisa puhemies

eli sama meno jatkuu